ei saa olla niin että inhimillinen hoiva on vain niiden ulottuvissa joiden läheiset voivat rahoittaa inhimillisyyttä maksettuna lisäpalveluna

toisaalta meidän tavallisten työssä käyvien ihmisten ei pidä suostua siihen että työ vie kaiken mahdollisen ajan ja vie meiltä myös osuuden lähimmäisyyteen

arvoisa puhemies

tämä on täysin mahdollista nytkin koska työpaikkamenetyksistä huolimatta myös uusia työpaikkoja syntyy ja väki vaihtuu työpaikoilla

vanhustyötä tekevien on oltava erikoistuneita juuri vanhustyöhön ja hoidon ja huollon puitteiden on oltava kunnossa

lääkinnässä ja elvytyksessä yleensä on kyse tarkkuudesta ja huolestuttaa pääministerin tapa lukea opposition vaihtoehtoja koska te teette niin kuin omassa politiikassannekin

mutta jos lasketaan työllisyyttä suhteellisesti niin huomataan että työllisyys on suhteessa laskenut eniten valtiolla toiseksi eniten kunnissa ja vasta kolmanneksi eniten suhteellisesti globaalin talouskriisin kanssa painiskelevien yksityisten yritysten puolella

on rakennettava kokonaisuus joka edistää hyvää elämää ja turvaa vanhusten oikeuden mielekkääseen elämään silloin kun toimintakyky on heikentynyt niin että itsenäisesti ei enää selviä

hallituksen talous ja työllisyyspoliittinen linja poukkoilee ja tuo poukkoilu lisää epävarmuutta

hallituksen ohjelmassa on peruspalveluministerin mukaan useita ikäihmisten asemaan ja palvelujen parantamiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä ja niiden toiminta on osin myös käynnistetty

valtiovarainministeri ilmoitti hiljan näkyvästi että elvytyshanat pitää laittaa kiinni vaikka laman selkä ei ole vielä taittunut

te annoitte sen vasta nyt syksyllä jolloin on liian myöhäistä

voisitteko te nyt ajatella että jos te ette ole valmis antamaan rahaa kunnille niin te antaisitte kunnille joustavuutta esimerkiksi tasapainovelvoitteen suhteen koska nyt moni kunta pelkää joutuvansa kriisilistalle

me tarvitsemme lisää sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksia ja välineitä jotka varmistavat sen että voimavarat todella menevät vanhusten palveluiden järjestämiseen

ja vaikka kävisi niin onnekkaasti että talous kääntyisi huomenna nousuun niin ikävä kyllä työttömyys jatkaisi nousuaan koska talouden ja työllisyyden välillä on aina vähintään puolen vuoden viive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

kun ministeri katainen sanoi täällä että te pyritte ehkäisemään pitkittyvää työttömyyttä niin tosiasia on se että nuorten kohdalla jo viiden kuukauden työttömyys on ikävä ennuste siitä että työttömyys pitkittyy ja he uhkaavat joutua pitkäaikaistyöttömäksi

yksi syy tähän rahojen käyttämättä jättämiseen on se että hallitukset toisensa perään ovat hyvää tarkoittaen pyrkineet siihen että noita rahoja korvamerkitään tai ohjataan painopisteeltään tiettyihin tarkoituksiin ja sitten aina tuo tarkoitus ei lähdekään niin nopeasti liikkeelle kuin on ajateltu elikkä toimeenpanossa on ongelmia

arvoisa hallitus tiivistäkää rivinne korjatkaa talouspoliittista linjaanne ja pelastakaa edes nuoret esimerkiksi ne nuoret jotka tänään tuolla osoittivat mieltänsä eduskuntatalon edessä koska erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyyden nousu

hyvät ystävät me tarvitsemme yhteiskuntasopimuksen joka velvoittaa kunnan välittömästi selvittämään eri hoivakotien laadun ja puuttumaan ongelmiin sekä kohdistamaan resursseja niihin hoivalaitoksiin joissa puutteita on eniten

tähän ongelmaan ei riitä se että ministeri pekkarinen sanoo että ehkä syksyllä tulee lisäbudjetti tai ehkä tulee lisää rahaa jossakin vaiheessa ja te olette sitoutuneet siihen koska työvoimatoimistoissa joudutaan hankkimaan ne palvelut joilla sekä nuoria että muita koulutetaan ja siinä on tietty viive

me tarvitsemme nopeasti vanhustenhoitolain ja riittävät voimavarat sen toteuttamiseen sekä lisää valvontavoimavaroja jotta inhimillinen ja yhdenvertainen vanhustenhoiva voi toteutua

kun toisaalla on pula rahoista ja toisaalla on korvamerkittyä rahaa jota ei pystytä käyttämään niin tässä järkevää olisi osittain purkaa tuota korvamerkkiä

mutta ikävä kyllä hallituksen tähänastiset toimet yhteisen vastuun kantamisessa ovat riittämättömiä ja näyttää siltä että hallitus nojautuu nykyistä enemmän yksityisiin palvelumarkkinoihin

kun nämä esitykset tässä asetusesityksessä on kirjoitettu siten että ne koskevat siivultansa myös kansallista lakko oikeutta tämä on se peruste joka tuo sen toissijaisuusperiaatteen mutta se ei sulje pois sitä etteikö näissä rajat ylittävissä tapauksissa voitaisi etsiä yhteisiä ratkaisuja

ei pidä sotkea niitä asioita jotka kuuluvat tässä ja nyt lisäbudjettiin ja niitä jotka kuuluvat siihen että me voisimme paremmin koko yhteiskuntana hallita tätä työllisyyskriisiä

siellä ei todellakaan ole tarjolla parempaa palvelua

hallitus toi kiireellä eduskuntaan esityksen sosiaali ja terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta ja näin saadaan herkästi luotua yksityiset sosiaali ja terveyspalvelumarkkinat

arvoisa puhemies

hallitus on omasta puolestaan asettanut työryhmän helpottamaan nuorten miesten työttömyyttä mutta työryhmän esitys oli suuri pettymys ei siksi että siinä esitetyt toimet olisivat vääriä ne ovat valtaosaltaan oikeita vaan se oli pettymys siksi että mittaluokka on täysin väärä

kehottaisin ed

lasten hoivassa on kyse kokonaisuudesta ja sen kolme pääpilaria ovat päivähoito osittainen hoitovapaa ja kotihoidon tuki

on totta että meidän tuloveron kevennyksemme olisi suurempi kuin hallituksen koska se tehdään myös pienituloisille ja kuntaverosta

terveydenhuoltopalveluiden osalta nähdään jo miten ne kehittyvät suurten kansainvälisten terveyspalveluyritysten temmellyskentäksi

uudistuksen tavoite on parantaa työn ja perheen yhteensovittamista edistää työelämän tasa arvoa sekä vahvistaa työvoiman tarjontaa

ikävä kyllä istuvalta hallitukselta näyttää puuttuvan poliittinen tahto inhimillisen vanhustenhoidon rahoituksesta huolehtimisesta

työpaikkojen synnyttäminen ja työvoiman tarjonta ovat kuin muna ja kana

arvoisa puhemies

kunta sulkee lukiot

kunta lomauttaa väkeään

mielestäni hallitus on tehnyt aivan oikean linjauksen kun se panostaa nimenomaan peruskoulutukseen koska jos peruskoulun pohja pettää niin meillä on tulevaisuudessa yhä enemmän niitä nuoria jotka ovat kyllä päässeet ammatilliseen koulutukseen mutta eivät selviä siitä ja tämä keskeyttäminen on iso ongelma myös näiden opetuspaikkojen määrän näkökulmasta

kunnanvaltuusto poisti budjeteista koulun laajennusrahat

nämä uutiset ovat tosia ja kertovat karua kieltä siitä mitä elävässä elämässä tapahtuu

hallituksen politiikka suuntaa kohti kansainvälistyvien suuryritysten ja kylmien markkinoiden palveluita joissa rahalla kyllä saa

ikävä kyllä tämä on vanhaa totuutta

lama on siirtymässä vientialoista palvelualoille ja nyt myös naisten työttömyys nousee myös nuorten naisten työttömyys nousee

sosialidemokraattien mielestä perhepoliittisessa rakennepaketissa on kyse nimenomaan pitkälle tähtäävästä uudistuksesta

kuntaliiton selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa kunnista on avaamassa budjettiansa ja valistunut arvaus on että kun olemme alkukesässä niin tuo määrä kasvaa

puhelin soi

jos me ottaisimme käyttöön tämän mallin jota edustaja rinne tässä esitti me voisimme käyttää sitä rahaa joka nyt maksetaan passiivisesti työttömälle aktiivisena rahana olipa kyse sitten työllistämisrahasta nuorten sanssi kortin lisäämisestä tai vaikkapa starttirahasta ja silloin tämä uudistus on mahdollista tehdä hyvin nopeasti koska siinä on kyse vain valtion maksamasta rahasta

sen jälkeen katsomme missä muodossa tämä poikkeuksellisen nopeasti eduskuntaan tuleva paketti on

jos kaikki läpäisisivät koulutuksen niin meidän opetuspaikkamme tai koulutuspaikkamme riittäisivät aivan hyvin ja näissä leikatuissakin paikoissa kannattaa muistaa se että myös ikäluokat pienenevät elikkä suhteessa ikäluokkiin näitä paikkoja on kenelle tuleviin ikäluokkiin näitä paikkoja on enemmän jäljellä leikkausten jälkeenkin

hän kysyi koska hallituksen lupaama takuueläke tulee voimaan

jokainen ihminen on vanhuuden myötä avun tarpeessa jonakin päivänä ja politiikan on muututtava niin että se saadaan palvelemaan ihmisten tarpeita

hallitus ei leikkaa perheiltä vaan panostaa perheisiin

nuorista työvoimaan kuuluvista miehistä joka neljäs on työttömänä nuorista työvoimaan kuuluvista naisista joka viides on työttömänä ja tilanne pahenee

kun kerroin että esitystä ei ole eduskunnassa ole ja se on tulossa vasta vuoden päästä niin rouva hämmästyi ja sanoi

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit kannattavat tuottavuuden nostamista mutta eivät sitä että sitä tehdään ainoastaan henkilöstövähennysten kautta

ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi

haluaisin puuttua yhteen pieneen asiaan mutta se ei ole mitätön asia koska se liittyy henkilöiden liikkuvuuteen ja se liittyy myös ihmisoikeuspolitiikkaan

arvoisa hallitus teidän hidastelunne seurauksena suomeen on syntymässä kolmoissyväsukellus joka syö tulevan kasvun siemeniä ja vaikeuttaa työurien pidentämistä

isä kysymys vielä edusta kankaanniemestä herra puhemies

mutta kun euroopan unioni on myös linjannut että nuorten yhteiskuntatakuu on tärkeä asia koko unionin alueella ja samaan aikaan on linjattu että rakennerahastojen rahoja voitaisiin käyttää yhteiskuntatakuun toteuttamiseen niin oletteko te ajatelleet että nimenomaan tämä keskeyttäminen voisi olla yksi painopiste näissä toimissa koska nyt on olemassa läpäisyohjelma mutta sen resurssit ovat aika niukat ja me tiedämme että tarve tällä puolella nimenomaan on parempiin projekteihin ja parempaan toimintaan myös paikallisella tasolla

toivottavasti nämä esitykset joiden takana ministeri nyt kertoi olevansa ovat riittäviä

kun me olemme tilanteessa jossa meidän pitäisi luoda luottamusta työmarkkinoille ja meidän pitää vedota työnantajiin vientiteollisuudessa ja muualla että he pitävät viimeiseen asti kiinni työntekijöistänsä eivätkä luovu heistä liian varhain niin eikö tämän saman velvoitteen pitäisi koskea myös valtiota

kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti vanhusten hyvän hoidon turvaavan vanhustenhoitolain sekä varaa kunnille sen toteuttamiseen riittävästi rahaa

sitten jos puhutaan ansiosidonnaisesta ja sen aktiivisemmasta käytöstä varmasti tarvitaan työmarkkinajärjestöjä neuvottelupöytään ja se ei ole niin nopea tie

hallitus on halunnut pitää kiinni kasvun vuosina sovituista menokehyksistä ja kehysriihen lin jauksessa todetaan että hallitusohjelmasta poikkeava valtiontalouden alijäämä saa lamavuosina kasvaa jos samaan aikaan tehdään julkista ta loutta vahvistavia päätöksiä

kun talouskriisi pahenee näitä ongelmia ihmisille tulee entistä enemmän

nyt jos koskaan suomi tarvitsee luottamusta ja yhteisvastuuta luottamusta työelämän vastavuoroisuuteen luottamusta siihen että jokainen pääsee terveydenhoitoon luottamusta veropolitiikan ja tulonjaon oikeudenmukaisuuteen

ensiksikin nouseva avoin nuorisotyöttömyys uhkaa syrjäyttää nuoret

jos me yritämme näitä ongelmia ratkaista ikään kuin suomen näkökulmasta suhteessa siihen että ihmisillä on vapaa liikkuvuus eu tasolla niin se ei välttämättä toimi

tämä työryhmä toteaa kuitenkin mietinnössään myös että kaikkia pikaluottoihin liittyviä ongelmia ei voida ratkaista lainsäädäntötoimin

eduskunta katsoo että hallituksen toimet vanhustenhoidon turvaamiseksi ovat olleet puutteellisia ja toteaa ettei hallitus nauti

eikö pääministeri voisi nyt luvata että tämän lisätyn tuottavuusohjelman rinnalle kirjataan päätös että sen varjolla ei tehdä irtisanomisia vaan näistä pidättäydytään ja niihin tarkastuksiin joihin ministeri cronbergkin tässä viittasi lähdetään

sen takia olisi tärkeää että eu tasolla etsittäisiin yhteistä romanistrategiaa jolla mietittäisiin niitä nykyistä vahvempia välineitä joilla ihmiset voisivat olla kotiseuduillansa tulla siellä täysiksi kansalaisiksi heillä voisi olla mahdollisuus opiskella ja kouluttautua jotta ne ilmiöt jotka täällä syövät uskottavuutta henkilöiden vapaalta liikkuvuudelta eun sisällä voisivat tulla pienemmiksi

näitä päätöksiä hallitus ei kuitenkaan tee vaan aliarvioi talous ja työllisyyskriisin vakavuuden ja yliarvioi omien veronkevennystensä työllisyysvaikutuksen

kolmanneksi äidillä on oikeus hoivata lasta ja olla samaan aikaan tasavertainen toimija työelämässä

ongelmia voidaan parhaiten ehkäistä talouskasvatuksella ja neuvonnalla sekä lisäämällä sosiaalista luototusta

nyt syyttään ja kuntoa kylmiä

mutta jos uusien työttömyyksien hoitoon ja jo olemassa olevien työttömyyksien hoitoon ei löydy lisää todellista rahaa niin työttömyydet kasautuvat pitkäaikaistyöttömyydeksi

mutta kysyisin myös ministeri cronbergilta

niin hyvä kuin kotihoidon tuki onkin aivan pienimpien lasten kohdalla siihen liittyy myös kiistatta ongelmia ja on oikein että hallitus etsii näihin ongelmiin ratkaisuja

arvoisa puhemies

opposition pääkritiikki kohdistuu kotihoidon tuen jakamiseen ja oppositio sanoo että perheiltä viedään valinnanvapaus

olin viime viikolla vammaispaneelissa jossa nuori tyttö puhui koko paneelin ajan viittomakielellä kunnes hän käytti viimeisen puheenvuoron ja sen hän käytti selvällä suomen kielellä

kehysriihi ei tuonut juuri mitään uutta työllisyyden vahvistamiseksi tai työttömyyden helpottamiseksi